onko tässä selvityksessä edetty ja onko ministeriössä kiinnitetty huomiota siihen että kun kunnissa on lisätty kirjallisen tai sähköisen toimeentulotuen myöntämistä niin nimenomaan siitä on seurannut se että virkailijoilla ei enää ole aikaa tähän harkinnanvaraisen toimeentulotuen selvittämiseen

arvoisa puhemies

lisäksi muun muassa energiateollisuuden ja metsäteollisuuden rahoittamassa yhteispohjoismaisessa energiatutkimushankkeessa on arvioitu että lisäydinvoima vähentää päästöjä vain vähän koko pohjoismaiden alueella

hallituksen enemmistö kieltäytyi valmistelemasta vertailua varten vaihtoehtoa jossa hallituksen tavoitteet sähköomavaraisuudesta ja päästöjen vähentämisestä olisi saavutettu muilla keinoin kuin lisäydinvoimaa rakentamalla

köyhyystutkijat kritisoivat päivähoidon ja perusopetuksen rajuja leikkauksia siitä että ne ajavat suomen takaisin luokkayhteiskunnaksi jossa kouluttamattomuus ja köyhyys jälleen periytyvät

suomi on ollut maa jossa kaikilla perheen varallisuudesta riippumatta on ollut oikeus yhtä hyvään koulutukseen varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin

haluammekin kysyä ministeriltä miksi työ ja elinkeinoministeriössä ei ole valmisteltu ja periaatepäätöksissä arvioitu myös sellaista vaihtoehtoa jossa yhteiskunnan sähköntarve katetaan ilman lisäydinvoimaa

emme voi hukata yhtä sukupolvea ilman että maksamme laskua useammassa sukupolvessa lisääntyvänä syrjäytymisenä mielenterveysongelmina työttömyytenä

leikatessanne koulutuksesta ja tasa arvosta te teette ideologisen valinnan

kysynkin ministeri pekkariselta voitteko taata että investoinnit uusiutuvaan energiaan tulevat toteutumaan yhtä suurina kuin tilanteessa jossa kahta uutta ydinlaitosyksikköä ei rakennettaisi

esimerkiksi ensi vuoden koulutusleikkaukset olisi aivan mahdollista perua kokonaan pelkästään kahdella toimella

ikääntyneiden määrä suomessa kasvaa ennennäkemättömän nopeasti ja kaikille meille on varmaan selvää se että erilaisia palveluntuottajia ja ratkaisuja tarvitaan

tarvitaan julkista sektoria kolmatta sektoria yksityistä omaishoitajille on kysyntää mutta tietenkin samaan aikaan julkisella vallalla on vastuu siitä että kaikki kansalaiset saavat tarvitsevansa hoivan ja että se hoiva on laadukasta

kysynkin miksi ministeri esittää ydinvoimaluvan myöntämistä fennovoiman hankkeelle vaikka yhtiö ei ole vielä pystynyt osoittamaan ydinjätteelleen minkäänlaista loppusijoituspaikkaa

arvoisa puhemies

itse haluaisin kysyä ministeriltä sitä että kun toimeentulotuessa on erilaisia leikkureita niin miten varmistetaan sitten se että näistä leikkureista ei tule automaattisia kun toimeentulotuen perusosa siirretään kelaan vaan edelleen toteutuu tämä sosiaalitoimistoissa tehty kokonaisharkinta

siihen liittyvä tutkimus osui äskettäin silmiini ja siinä tutkimuksessa todettiin nimenomaan se että hirveän suurta eroa näiden välillä ei ole

eli esimerkiksi meillä helsingissä tai ylipäätään pääkaupunkiseudulla toimeentulotukea on leikattu nuorilta hyvin vähän koska sosiaalityöntekijöillä on ollut ymmärrys siitä että usein nuoret jättävät hakematta opiskelu tai työpaikkaa erilaisista sosiaalisista syistä eikä tämmöinen sanktiointi hyödytä näitä nuoria yhtään

niistä yhdessä muun muassa tilanne oli se että varsin hyväkuntoiset dementiaa sairastavat vanhukset pääsevät ulos ainoastaan kerran viikossa

kun sitten tästä asiasta keskustelin henkilökunnan kanssa niin ilmeni että eräs ongelma palveluntuottajien näkökulmasta on se että mitoitukseen ei voida laskea esimerkiksi hoitoalan opiskelijoita että jos palvelua tuottava laitos palkkaa opiskelijan niin opiskelijaa ei kuitenkaan voi laskea tähän mitoitukseen mukaan

tosiasiallinen vaikutus tulee olemaan moninkertainen sillä ryhmäkokoraha on toiminut kunnille kannustimena panostaa perusopetuksen laatuun ja pitää ryhmäkoot suosituskoon mukaisina

hallitus leikkaa neljänneksellä perusopetuksen tasa arvon parantamiseen tarkoitettua määrärahaa vaikka perusteet tasa arvorahalle korkean työttömyyden aikana ovat entistä vahvemmat

tässä seminaarissa eri asiantuntijoiden puheissa toistui mielestäni merkittävä huomio se että jopa joka toinen toimeentulotukeen oikeutettu suomalainen jättää hakematta toimeentulotukea

kysymykseni kuuluu onko tämä todella näin ja voitaisiinko ajatella että julkinen valta nyt sitten kantaisi vastuutaan ja ohjaisi sitä laatua sillä tavalla että hoitoalan opiskelija voitaisiin laskea siihen mitoitukseen mukaan esimerkiksi puolikkaana

hallituksen leikkaukset korkeakouluihin ovat niin suuria että kaikissa korkeakouluissa joudutaan irtisanomaan opettajia ja tutkijoita

juuri tästä syystä me vihreät olemme puhuneet sitkeästi sen puolesta että toimeentulotuen maksatuksen perusosa siirrettäisiin kelan suoraan maksettavaksi jolloin pienituloinen saisi sen ilman turhaa lippulappusirkusta ja toimeentulotuen alikäyttö vähenisi

edustaja zyskowicz tietää hyvin sen että vihreä eduskuntaryhmä on aina kaikissa äänestyksissä äänestänyt ydinvoimaa vastaan niin hallituksessa kuin oppositiossakin

tiedätte hyvin myöskin sen että vihreä eduskuntaryhmä neuvotteli hallitusohjelmaan kirjauksen siitä että tämä hallitus ei rakenna lisäydinvoimaa vaan panostetaan nimenomaan kotimaiseen hajautettuun uusiutuvaan energiaan

ehkä haluaisinkin esittää ministerille sen kysymyksen että mikä teidän arvionne on tästä byrokratian vähenemisestä ja siitä että todellakin ne jotka lain mukaan ovat oikeutettuja toimeentulotukeen jatkossa sen sitten paremmin saavat

olen tulevana oppositiopuolueen eduskuntaryhmän puheenjohtajana iloinen siitä että tämä kyselytunti aloitettiin keskustelulla siitä miten energiaomavaraisuutta suomessa voidaan lisätä ja olen iloinen siitä että tämä kysymys tuli nimenomaan oppositiosta

tähän mennessä keskustelua on varmaan käynyt kaikille selväksi se että opetusministeri ei aio vastata opposition kysymyksiin mutta ajattelin nyt tuoda kuitenkin esille sen huoleni joka koskee yliopistojen perusrahoituksen tilannetta

mutta nykyään toimeentulotuesta on kuitenkin tullut perusturvan jatke ja taustalla ovat nimenomaan nämä korkeat asumisen kustannukset ja yleisen asumistuen riittämättömyys josta aikaisemmin täällä on jo ollut puhetta

te olette leikanneet perusrahoituksesta niin paljon että yliopistoissa esimerkiksi helsingin yliopistossa joudutaan yhdistämään kokonaisia oppiaineita toisiinsa ja mehän kaikki tiedämme jos vähän mietimme että se tarkoittaa sitä että hallitus ikään kuin astuu voimassa olevan yliopistolain yli

tämä hanke nimenomaan lisää suomen riippuvuutta venäjästä

tämä on sääli koska panostamalla uusiutuviin energiamuotoihin voisimme lisätä omavaraisuutta voisimme myös lisätä energiatehokkuutta

meillä on toimeentulotuessa tämmöinen etuoikeutettu tulo joka vakinaistettiin tällä hallituskaudella

panostamalla tähän pientuotantoon josta oli puhe voisimme

siinähän taataan yliopistoille sellainen autonomia että opetusministeriöstä käsin ei lähdetä sormeilemaan sitä mikä on tieteen sisältö

mutta kun puhutaan toimeentulotuen kehittämisestä niin mielestäni ihan konkreettinen kysymys keskeinen kysymys kuuluu että jos meillä jatkossakin on toimeentulotuki niin pitäisikö myös tätä toimeentulotuen etuoikeutettua tuloa nostaa

nyt te leikkaatte kerralla niin paljon että käytännössä te viette pohjan pois siltä minkä me ymmärrämme olevan sivistysyliopisto elikkä tieteen autonomian ja tutkimuksen autonomian

oletteko yhtään pysähtyneet ajattelemaan kuinka korvaamatonta vahinkoa te teette suomalaiselle tutkimukselle

se on nimittäin ollut se tulo koko ajan sama tai hyvin pitkään sama vaikka muut sosiaaliturvan muodot ovat nousseet ja asumiskustannukset ja elintarvikkeet ja muut elämisen kustannukset ovat nousseet

sinänsä olen samaa mieltä kuin edustaja virtanen joka totesi että silloin oltaisiin ihanteellisessa järjestelmässä jos toimeentulotukea ei tarvittaisi ollenkaan

eli asia on juuri näin että perusturvan ja asumistuen pitäisi olla riittävällä tasolla että ihmiset eivät tarvitsisi toimeentulotukea samoin lääkekorvausten ja niin edelleen pitäisi olla riittävällä tasolla

eräs hallituksen työvoitoista on ilman muuta se että ensi vuoden alusta astuu voimaan nuorten yhteiskuntatakuu joka lupaa jokaiselle nuorelle työpaikan harjoittelupaikan opiskelupaikan työpajapaikan tai kuntoutuspaikan

terveyden ja hyvinvoinnin laitos tulee tekemään tämän vaalikauden lopussa lakisääteisen arvion perusturvan riittävyydestä nyt toista kertaa

täällä on nyt puhuttu paljon siitä että suomessa jää joka päivä viisi nuorta masennuksen tai muiden mielenterveyden häiriöiden takia työkyvyttömyyseläkkeelle

on selvää että tämä arvio pitää ottaa vakavasti ja se pitää huomioida seuraavissa hallitusneuvotteluissa ja arvioida että onko perusturva riittävällä tasolla

perusturvan nostaminen ja yhtenäistäminen viime kädessä siirtyminen perustuloon ehkä takuutulon kautta ovat mielestäni yleisiä välttämättömiä ratkaisuja

mitä konkreettista sosiaali ja terveysministeriössä on tehty sen eteen että voidaan pitää kiinni tästä nuorten yhteiskuntatakuun lupauksesta joka sisältää ajatuksen myös siitä että apua tarvitseva nuori voi saada kuntoutuspaikan

mitä tämän lauseen eteen on tehty

siksi että halutaan vähentää köyhyyttä ja halutaan kasvattaa työllisyysastetta halutaan vähentää syrjäytymistä ja eriarvoisuutta

hallitus on tehnyt hyviä päätöksiä köyhimpien aseman parantamiseksi

perusturvan korotuksesta hyötyivät vähemmän ne työmarkkinatukea saavat jotka joutuvat tukeutumaan myös toimeentulotukeen sillä perusturva luetaan tuloksi toimeentulotuessa

edustaja rajamäki totesi juuri että ilmeisesti vihreiden ja muiden paperittomien terveydenhuoltolakia puolustavien mielestä kansa pitää vaihtaa kun kansa on väärässä

päätöstä on kritisoitu siitä että toimeentulotukea saava kotitalous ei juuri hyödy tästäkään parannuksesta sillä satunnaiset tulot leikkaavat välittömästi toimeentulotukea

monet järjestöt ovat vedonneet tällä viikolla eduskunnan puhemiesneuvostoon ja vaatineet että eduskunta käsittelisi hallituk sen esityksen paperittomien terveydenhuollosta

suomalaisen perusturvan perusajatus on se että yhdessä yleisen asumistuen kanssa kelan perusturvaetuuden tulisi olla tasoltaan niin korkea että tarvetta viimesijaiseen ja harkinnanvaraiseen toimeentulotukeen ei syntyisi tai tarve olisi lyhytaikainen

näitä järjestöjä ovat muun muassa ensi ja turvakotien liitto lastensuojelun keskusliitto lääkärin sosiaalinen vastuu ry mannerheimin lastensuojeluliitto pakolaisneuvonta pelastakaa lapset ry suomen pakolaisapu suomen punainen risti suomen unicef ry ja väestöliitto vain joitain mainitakseni

toimeentulotuesta on tullut yleisen asumistuen jatke sillä asumistuki on jäänyt jälkeen todellisista vuokrien korotuksista

perussuomalaisten kansanedustaja saarakkala väitti että perustuslakivaliokunta ei millään lailla ottanut kantaa siihen pitäisikö suomessa säätää laki joka oikeuttaa paperittomille oikeuden terveydenhuoltoon joissain tapauksissa

asumisen kalleus on työttömyyden ohella merkittävä köyhyyttä aiheuttava syy

vuokrat ovat nousseet niin ettei yleinen asumistuki enää riitä vuokranmaksuun

valtaosalla toimeentulotuen asiakkaista erityisesti yksin asuvilla todellinen vuokra ylittää asumistuen perusteena olevan niin sanotun normivuokran

kelan selvityksessä otsikolla köyhyyttä helsingissä tutkittiin muun muassa millä tavoin helsingin sosiaaliviraston ohjevuokrat ja yleisen asumistuen vuokranormit vastasivat toimeentulon asiakkaiden maksamia todellisia vuokria

kysyisin ministeriltä myöskin että nyt kun teillä on tarkoitus erityisesti tukea omaishoitoa ja kotihoitoa niin oletteko ottanut huomioon että tässä eläkkeensaajien asumistuessa on ollut tämmöinen omaishoitoa tukeva elementti jonka te nyt poistatte

selvityksen mukaan sosiaalivirasto hyväksyy yleensä toimeentulotukilaskelman perusteeksi todellisen vuokran mutta ei aina

ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen iän alkuperän kielen uskonnon vakaumuksen mielipiteen terveydentilan vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella

eli te nyt heikennätte perheiden mahdollisuuksia hoitaa esimerkiksi omaa aikuista vammaista lasta kotona tai omaa vanhempaa

tämä on mahdollista koska toimeentulotukilaissa ei ole yksikäsitteistä normia sille miten suuret asumiskustannukset täytyy hyväksyä toimeentulotuen perusteeksi

lapsia on kohdeltava tasa arvoisesti yksilöinä ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti

tietääkö ministeri tämän tosiasian

oikeusministeriö on myös tulkinnut siten että suomea sitovat kansainväliset sopimukset

kun toimeentulotuen asiakas ei saa sosiaalivirastosta rahaa koko vuokran maksamiseen hän joutuu maksamaan vuokransa toimeentulotuen perusosalla eikä rahaa tällöin jää elämiseen eli ruoka on haettava leipäjonosta

oikeusministeriön lausunnossa sosiaali ja terveysvaliokunnalle sanotaan muun muassa että oikeus terveyteen on tunnustettu useissa suomea sitovissa ykn ja euroopan neuvoston puitteissa laadituissa ihmisoikeussopimuksissa

kelan selvityksestä ilmenee myös että heikoiten yleinen asumistuki on noussut siellä missä vuokrat ovat kaikkein kovimmat eli suurilla kaupunkiseuduilla ja eniten siellä missä asuminen on halvempaa eli haja asutusalueilla

tästä syystä asumistuessa tulisikin sallia suurempaa kunnittaista vaihtelua ja tuen tulisi paremmin vastata todellisia asumiskuluja kuten on esitetty myös thln aivan tuoreessa julkaisussa kaikenikäisten suomi

oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon on jokaiselle kuuluva subjektiivinen oikeus ja sen tarkoituksena on turvata ihmisarvoi sen elämän edellytysten vähimmäistaso

tämäkin oikeus on siten turvattu nimenomaisesti jokaiselle minkä lisäksi säännöksistä seuraa että lainsäädännöllä on huolehdittava riittävien palvelujen turvaamisesta

arvoisa puhemies

haluan lukea näitä lausunnonantajien lausuntoja jotta eduskunnan pöytäkirjoihin jää se että sosiaali ja terveysvaliokunta on huolella käsitellyt tätä asiaa ja kuullut monipuolisesti lausunnonantajia

vihreä eduskuntaryhmä on tyytymätön hallituksen eriarvoisuutta kasvattavaan budjettiin ja siksi esitämme vastalauseessa lausuttua epäluottamusta hallitukselle

ei ole inhimillisesti mutta ei myöskään taloudellisesti järkevää jättää sairaudet hoitamatta ja antaa niiden pahentua siksi kunnes hoidon tarve on päivystyksellistä

kuntarakenneuudistus ei ole päämäärä sinänsä

esimerkkinä tästä on diabeteksen hoito

diabeteksen hoito on välttämätöntä mutta ei normaalisti päivystyksellistä

koulutukseen kohdistuvat mittavat leikkaukset nakertavat suomen osaamisperustaa tavalla joka vie pohjaa pois tulevaisuuden kasvulta

myös kehitysyhteistyöstä ja luonnonsuojelusta leikkaaminen on lyhytnäköistä politiikkaa jolla ei rakenneta parempaa tulevaisuutta

yksittäisen hoitavan lääkärin toiminnan kannalta on kestämätöntä että lääkärin ammattietiikka ja terveydenhuoltojärjestelmän toimintaperiaatteet ovat keskenään ristiriidassa

täällä on perätty vihreiltä vaihtoehtoa hallituksen eriarvoisuutta lisäävälle ihmisten kärsimystä lisäävälle ja taloutta ja työllisyyttä kurjistavalle politiikalle

tätä julkisen järjestelmän puutetta on viime vuosina paikattu lääkärien vapaaehtoisvoimin ylläpitämillä yksityisillä klinikoilla helsingissä turussa ja oulussa

nykyisillä rakenteilla alueellisen eriarvoisuuden kasvamista on mahdotonta pysäyttää

näiden klinikoiden resurssit ovat kuitenkin erittäin niukat eikä ole kestävää että perustuslain mukainen riittävien palveluiden turvaaminen kaikille nojaa vapaaehtoistyöhön

vihreä eduskuntaryhmä tekisi vähemmän leikkauksia koulutukseen kehitysyhteistyöhön luonnonsuojeluun kaikkein pienituloisimpien etuuksiin kuin istuva sipilän hallitus